maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta on onnistuttu päättämään hyvässä yhteishengessä eri maankäyttäjien kanssa ja ehkä vielä siihen maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen pitäisi olla vahvempaa henkeä laissa kuten maa ja metsätalousvaliokuntakin lausuu

toki kaikkihan me haluamme että työttömyys saataisiin pienenemään ja kansantalous nousemaan ja hyvinvointiyhteiskunta pelastettua

ja kyllähän hallitus tekee toimia aivan valtavasti mutta on toki totta että ei hallitus voi puolessa vuodessa tai vuodessakaan itse pystyä luomaan valtavaa määrää työpaikkoja vaan kyllä ne työpaikat syntyvät sinne yrityksiin ja toki hallituksen täytyy luoda ne edellytykset sille

tästähän on kysymys miten me voimme turvata tuottavan puukaupan huolehtia eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisesta huolehtia saamelaiskulttuurista poroelinkeinosta matkailusta virkistyksestä retkeilystä ja jokamiehenoikeuksista

on tietenkin surullista että me joudumme leikkaamaan myös työllisyysmäärärahoista mutta siltikin korostaisin ennen kaikkea sitä että yritysten toimintaedellytyksiä helpotetaan ja sitä että pienyrittäjät pystyvät paremmin toimimaan

minusta maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on laaja ja se on huolellisesti tehty ja siinä on hyviä kehitysehdotuksia

meidän yrityskenttämme on hirvittävän kapea verrattuna vaikkapa länsinaapuriimme ruotsiin ja tämä on kyllä yksi meidän suurimmista kansainvälisen kilpailukyvyn ongelmista

johtamisjärjestelmä ja sen monimutkaisuus on kieltämättä lakiesityksen heikkous mihin myös valiokunnat ovat kiinnittäneet huomiota ja sen selkeyttämisen tarpeeseen

metsä ja vesialueilla on valtava merkitys ei vain valtion tai kuntien taloudelle vaan jokaiselle kansalaiselle ja siksi on tärkeätä ettei ihmisten maankäyttöoikeuksiin tule muutoksia tässä suhteessa

jokamiehenoikeudet maastoliikenneoikeudet säilyvät muuttumattomina ja metsästys ja kalastus on sallittua samoilla säännöillä kuin aikaisemminkin

sen sijaan hallitus varmistaa että metsähallitus pystyy toimimaan yksinoikeudella valtion metsissä oman yhtiönsä kautta ja se on suomen etu

hallitusohjelman muodostuminen on ollut aika piristävää nimittäin prosessikaavion tarkkuudella se syntyi hyvin rivakassa tahdissa ja paperi on hyvä

hallitusohjelman yksi vahvuus on ehdottomasti se että monista vaikeista säästökohteista on päätetty jo momenttitasoa myöten

julkisen talouden tasapainottaminen on tietenkin systeemiuskollista ja näkökulma miksi näin tehdään jää ehkä usein huomiotta

näin tehdään jotta sukupolvilla meidän jälkeemme olisi samanlaiset ja paremmat mahdollisuudet rakentaa kotimaata

velkataakan uuvuttamana se ei ole mahdollista

talouden tasapainottamistoimet ovat mittavat

ne ovat niin pitkälle vietyjä että kansainvälisten luottoluokituslaitostenkin pitäisi jo tähän tyytyä ja suorien säästöjen sijaan täytyisi löytää keinot tehdä asiat aikaisempaa järkevämmin

ei ole ollut reilua leikata kuntien valtionosuuksia säätää samanaikaisesti lisätehtäviä ja toivoa että talous tasapainottuisi

toisekseen pidän suurena maalaisjärjen voittona sitä että rakentamista siihen liittyvää byrokratiaa ja lupamenettelyä helpotetaan ja roolia esimerkiksi poikkeamispäätöksissä annetaan ennen kaikkea kunnille

kunnianhimoisesti kivihiilestä luopumista vähentämistä tuontiöljystä ja korvaamista kotimaisilla uusiutuvilla energiamuodoilla

byrokratiaa helpotetaan koska se on järkevää se palvelee ihmistä ja ihmisyyden kehitystarve luottamus vastuun otto ovat hallitusohjelman ydintä

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko linjaa laajasti suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja on siksi tärkeää että siitä käydään erittäin monipuolista ja laajaa keskustelua täällä eduskunnassa myöhemmin valiokunnissa kansalaisten keskuudessa ja tiedotusvälineissä

monipuolisesti selonteossa käydään läpi maailmanlaajuisia kehityssuuntia alueellisia muutostekijöitä jotka vaikuttavat meihin ja toimintaympäristöömme

epäilemättä ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista maapallon ekosysteemille mutta samalla se on väistämätön ja välttämätön sysäys uusiutuvien energiamuotojen vihreän teknologian kehitykselle

sosiaalinen media haastaa perinteisiä politiikan tekemisen keinoja ja yhteiskunnan instituutioita ja on tärkeää että me tiedostamme nämä kehityssuunnat

toissa viikonloppuna keskusta hyväksyi puoluekokouksen yhteydessä oman puolueen ulko ja turvallisuuspoliittisen kannanoton jossa todetaan että tämä linja on kestävä myös lähivuosille

on hienoa että se samankaltainen linjatavoite aktiivisesta lähialueen turvallisuuspoliittisesta vakaudesta on vahvana myös meidän selonteossamme

suomi on pitänyt vakautta yllä koettanut rakentaa suhteita aina monenvälisesti kahdenvälisesti jokaiseen ilmansuuntaan

viittaan tässä kyllä myös ryhmäpuheenvuoroomme että kysymyshän on siitä miten voimme jättää maapallon paremmassa kunnossa seuraaville ihmisille

suomella on ollut kokoaan suurempi rooli monissa kansainvälisissä organisaatioissa eussa ykssa jossa olemme olleet aktiivisesti mukana sotilaallisessa siviilikriisinhallinnassa ja pariisin ilmastosopimusneuvotteluissa ministereillämme oli erittäin ratkaisevia rooleja

mitä tulee selontekoon kirjattuihin ulko ja turvallisuuspolitiikan painopisteisiin niin ne ovat varmasti perusteltuja mutta syvyystaso olisi voinut olla vielä laajempi etenkin pohjoismaisen yhteistyön venäjä kysymyksen osalta ja myös arktisten kysymysten osalta

toivottavasti tässä salikeskustelussakin esille tullut arktinen informaatiokeskus ei ole hautautunut mihinkään vaikka se ei tässä selonteossa kirjauksena ollutkaan vaan sitä koetetaan edelleenkin edistää sitten eun arktiseen strategiaan liittyen ja siellä päätelmätasolla

turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta eun turvallisuusyhteisön vahvistaminen on hyvä asia puolustusyhteistyön tiivistäminen ruotsin kanssa on tärkeää venäjä suhteiden ylläpitäminen jännitteistä huolimatta ja kyllä se vuoropuhelu

toivon että eduskuntakäsittelyssä eduskunnalta löytyy lopulta jälleen parlamentaarista yhteisymmärrystä yli puoluerajojen siitä pitkästä ulko ja turvallisuuspolitiikan konsensuksesta ja kyllä on niin että pienen kansakunnan selviämisen ehtoja on useasti se että me olemme sisäisesti eheä ja yksimielinen

se yhteisymmärrys voidaan laajasti saavuttaa ainoastaan jos ulkopolitiikka on julkisen keskustelun aihe ei mikään poliittisten päättäjien yksinoikeus

sillä me voimme vahvistaa yhteiskuntamme kriisinsietokykyä ja edistää niitä meille tärkeitä arvoja rauhaa vakautta demokratiaa ihmisoikeuksia oikeusvaltiota ja tasa arvoa

välikysymyksessä haukutaan hallitusta siitä ettei se ulota veronkevennyksiä eläkkeensaajiin

toisaalta eihän eläkeläisten verotusta kiristetäkään ja veronkevennyksiäkin on luvattu jos palkkamaltissa ja kilpailukyvylle asetetuissa tavoitteissa onnistutaan

eläkeläisten arjessaan tarvitsemia palveluja tullaankin parantamaan monella tapaa ja sillä voi olla kyllä merkittävästi suurempi vaikutus yksittäisten eläkeläisten arkeen

omaishoitajien asemaa parannetaan

samoin parannetaan kotiin vietäviä palveluita

ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoito ovat hallituksen kärkihankelistassa ja se on kyllä aika historiallista että hyvinvointi on kerrankin kärkihankkeena ja kyllähän jotain myös kertoo se että ensimmäistä kertaa suomen historiassa hallituksessa on myös perheministeri

konkreettinen toimenpide mitä tulee hyvinvointiin on se että iäkkäille ihmisille omais ja perhehoitajille olisi nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin koordinoidut palvelut

leikkauksia tehdään tässä taloustilanteessa kaikille se on tosiasia ja se on myös ikävä asia mutta kaiken hallituksen toiminnan tausta ajatuksena on yksi asia kirkkaana mielessä ylitse muiden ja kyllä se on se että tämä maa täytyy saada kuntoon

voidaan toivottavasti aloittaa aikaa myöten myös sitten lisää eläkeläisten palveluja parantavia toimia mutta ensin kakkua täytyy pystyä kasvattamaan että sitä voidaan jakaa

en kiistä etteivätkö eläkeläisten asumistuen siirtäminen yleisen asumistuen piiriin tai vaikkapa lääkkeiden omavastuuosuuden korotukset vähentäisi yksittäisen eläkkeensaajan käteenjäävää rahamäärää

olkoon yksittäisen sopeutustoimenpiteen vaikutus sitten laaja tai pieni on tietenkin aina ehdottoman tärkeää että vähimmäistoimeentulo taataan jokaiselle eläkkeensaajalle

arvoisa rouva puhemies

haluan kiittää kyllä vihreitä siitä että kritiikki on nyt siirtynyt tästä itse yhtiöittämisestä sitten dialogiin tästä taseesta mikä on toki uusi asia ja mistä onkin syytä keskustelua käydä

mutta aivan kuten entinen ympäristöministeri hyvin tietää ja kuten aikaisemmissa puheenvuoroissa toittekin esille niin kyllähän on myös paljon muuta lainsäädäntöä joka sitten koskettaa näitä alueita

ja oletteko pohtineet sitä että onhan se mahdollista jos ja kun vihreätkin ovat jälleen joskus hallituksessa että sieltähän voi sitten valtioneuvoston päätöksellä siirtää kolmannesta taseesta sinne luonnonsuojelutaseeseen alueita ihan vain hallituksen päätöksellä

tässä on nyt ehkä hieman liian mustavalkoinen tämä näkökulma pohjois suomen ja lapin elinkeinoista että siellä olisi ainoastaan luonnonsuojelullisia alueita joilla sitten toimitaan tai ainoastaan tämmöisiä metsätaloudellisia asioita joissa toimitaan

kyllähän siinä välissä on aivan valtava skaala erilaisia elinkeinoja ja lapin ihmisten etu on tietenkin se että meillä on mahdollisimman laaja ja monipuolinen elinkeinorakenne ja se ei ehkä ole aina tullut edustaja niinistön puheesta esille että halutaan kehittää sitä että lapissa voi yrittää monenlaisia asioita

toki kaiken kattava teema on se että sen täytyy olla kestävää niin metsätaloustoiminnan kuin kaiken muunkin teollisuuden ja matkailun ja virkistyskäytön ja ihan minkä tahansa elinkeinon osalta ja tämmöinen elinkeinojen vastakkainasettelu on tietenkin hirvittävän harmillista että se olisi jokotai vaan täytyy ottaa huomioon se laaja kirjo mitä kaikkea siellä on ja ottaen huomioon sen että lapissa on kuitenkin viimeiset vuodet väki vähentynyt ja kuitenkin kun ajatellaan miten valtavan tunnettu maakunta se on miten hienoja mahdollisuuksia meillä on niin sitä pitäisi edustaja niinistönkin edesauttaa

arvoisa rouva puhemies

finanssikriisin jälkeinen elvytys auttoi jonkin aikaa mutta eihän se meidän rakenteellisiin ongelmiimme missään vaiheessa puuttunut ja niitä pystynyt uudistamaan ne suuret rakenteelliset kysymykset jotka itse asiassa ovat talouden kantokyvyn ja uusiutumisen kannalta aivan välttämättömiä

ei ollut mitenkään helppo lähtöasetelma vuosi sitten tälle hallitukselle se että työttömyys oli kasvanut työllisyys oli laskenut meillä valtio otti lisää velkaa ja kansantalous oli koko ajan negatiivinen tai alijäämä koko ajan kasvoi

suuria askelia on otettu ja kyllä minun mielestäni kilpailukykysopimus on itse asiassa yksi eurooppalaisen sopimusyhteiskunnan työmarkkinajärjestöjen isoimmista saavutuksista viime vuosilta jos asetamme sen myös kansainväliseen perspektiiviin

no onhan se poikkeuksellista että vapaaehtoisesti omista eduista saavutetusta asemasta ollaan solidaarisuuden kokonaisyhteiskunnallisen edun edessä valmiita tinkimään

se on ollut kova päätös monille työmarkkinaosapuolille ja arvostan kyllä erittäin korkealle sen venymisen mitä yhteiskunnassamme on osoitettu

se että saavutamme nyt hyvin nopeasti ruotsin ja saksan työn hintakustannusten osalta ei ole mikään pieni asia

uskon myös osaltani että hallituksen perustulohanke vastaa tähän työelämän murrokseen ja niihin lukuisiin kannustinloukkuihin joita näemme

mutta pitäisi tietenkin puhua aina myös siitä pitkästä perspektiivistä miten jätämme asiat seuraaville paremmassa kunnossa ei ainoastaan lyhyellä tähtäimellä

ei ole kysymys pikavoitoista vaan siitä miten suomi pärjää tulevat vuosikymmenet

sellaista linjaa tämä hallitus nyt vetää ei ainoastaan sitä miten pärjäisimme seuraavissa vaaleissa vaan miten tämä maa pärjäisi vaaleista toiseen oli vallassa kuka tahansa

ei minusta ole vähäistä puhua siitä kauan kaivatusta tiestön peruskunnossapidon rahoituksesta joka on erittäin mittava toimenpide ollut tältä hallitukselta

väitän kyllä että suomi pikkuhiljaa alkaa kääntymään sellaisesta näivettymisen ja negatiivisuuden kierteestä positiivisen kasvun uralle

kasvu on maltillista kaksi seuraavaa vuotta mutta joka tapauksessa se positiivista ja tätä käännettä on odotettu sen eteen on tehty töitä ja uskon kyllä että orastava kasvu näyttää linjaa ja sitä että yritteliäisyydellä ja työllä tämä maa myös nousee tästä taantumasta

olin ilahtunut että edustaja kontula otti omassa puheenvuorossaan joka toki oli tietenkin opposition tyylin mukaisesti varsin kriittinen hallitusta kohtaan mutta kuitenkin esille myös pienvoimalakysymyksen liittyen energiatuotantoon

kyllähän koko se energiavallankumous mikä tähän hallitusohjelmaan sisältyi se että me haluamme eroon fossiilisista polttoaineista se että me haluamme hajautettua energiatuotantoa se että on aikanaan saatu keskustajohtoisen hallituksen toimesta aikaan vaikkapa sekoitevelvoite liittyen biopolttoaineisiin on itse asiassa kyllä yksi asia mikä tulee johtamaan siihen että myös meidän energiasektorimme tulee olemaan entistä hajautuneempi

kyllä minun mielestäni perusturvakokeilu on yksi sellainen asia mikä on historiallinen tässä maassa ja se saatiin tämän hallituksen johdolla aikaiseksi

arvoisa rouva puhemies

ennen kuin pääsin eduskuntaan töihin olin töissä yrityskoordinaattorina ja autoin ihmisiä työllistymään

eikä työttömäksi joutuminen suinkaan ole aina omasta tahdosta kiinni

tilanteet voivat olla hyvin vaikeita mutta siltikin kannattaa aina uskoa että periksi ei kannata antaa ja hyville työntekijöille on aina kysyntää

mutta toki yleinen tilanne on hirvittävän vaikea ja siksi hallitusohjelmassa suuret tavoitteet ovat tietenkin työllisyysasteen kohottamiseksi

työllisyyden nostaminen ja työttömyyden kääntäminen laskuun ovat yksiä tärkeimpiä tavoitteita kuten moneen kertaan on täälläkin sanottu

mutta ei pelkällä valtion tuella työllistetä vaan ennen kaikkea työllistetään sillä että se vienti lähtee vetämään ja yritysten tilannetta helpotetaan että riski työntekijän palkkaamiseen madaltuu ja että me olemme houkutteleva investointiympäristö

sdpn esittämä työllistämisseteli on yhdenlainen apukeino työllistämiseen ja voi varmasti joissakin tapauksissa toimia ja olen ihan vilpittömästi iloinen että tämän päivän välikysymyskeskustelussa oli myös rakentavia piirteitä

vaikka valitettavasti sillä ei loppuviimein juurikaan onnistuttu kuitenkaan luomaan pysyviä työpaikkoja niin sosiaalisesti sen merkitys on ollut suuri

olen kuitenkin luottavainen sen suhteen myös aktn suunnalta on kuultu viime päivinä jopa hieman taipuisampaa linjaa josko jossain vaiheessa kenties vielä yhteiskuntasopimuskin syntyisi

kärkihankkeiden kautta kuitenkin pyritään panostamaan siihen että tilanne saataisiin paranemaan ja kun niitä vientivetoisia panostuksia on toivottu niin kyllähän hallitus tekee itse asiassa ihan konkreettisia asioita sinne

ja vaikka tässäkin äsken moukaroitiin että mitään ei tapahdu niin kyllä yritysten rahoitusmahdollisuuksia parannetaan viennin rahoitusta lisätään finnveran valtuuksia kasvattamalla hyödynnetään aivan täysimääräisesti eun tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia esirin kautta ja pk yritysten vientiä ja kansainvälistymistä tuetaan

toivottavasti tämä esiselvitystyö toisi historiallisen mallin jolla voisimme muuttaa myös sosiaaliturvaa perustulon kautta osallistavaksi ja työhön kannustavaksi

työvoimahallinnon ykköstehtävä on tietenkin työttömyyden pitkittymisen estäminen ja tarjota palveluita heti työttömyyden alussa

kyllähän te toimistojenkin palveluvalikoimaan on koetettu tehdä uusia digitaalisia palveluita miten voitaisiin purkaa jonoja ja saada nopeammin asioita eteenpäin

on ollut kyllä mielenkiintoista ja itse asiassa ihan rohkaisevaakin kuulla miten oppositiostakin on nyt tullut tämmöinen aluepolitiikan suuri kannattaja

jos miettii vaikkapa koulutusleikkauksien kohdentamista pohjoiseen viime vaalikaudella niin kyllähän ne olivat kolme kertaa suuremmat kuin muualle maahan niin että ei sekään aivan reilua aluepolitiikkaa kyllä ollut

mutta en kiistä etteivätkö nämäkin kysymykset joiden äärellä nyt olemme olisi erittäin vaikeita ja alueellisesti ennen kaikkea

mutta on olemassa myös hyviä esimerkkejä siitä miten nykyhallitus myös tukee liikennepolitiikan kehittämistä ja vaikkapa aika raskaan välikysymyskeskustelun jälkeen haluan kuitenkin nostaa esille esimerkiksi digitalisaation hankkeita ja tuoda myös kiitoksena sen miten valtiovalta on tukenut vaikkapa aurora hanketta joka on siis tunturi lappiin sijoittuva uusi digitalisaation hanke

nimittäin yksi pohjois suomen kasvavista tukijaloista on se että monet kansainväliset suuret automerkit porsche ferrari bemari tekevät talvitestauksiaan pohjoisessa ja uuden digitalisaation kautta me voimme kytkeä tähän liiketoimintaan myös kansallisesti ja kansainvälisesti suuria mahdollisuuksia siitä miten liikenteen älykästä automatisaatiota tai liikenneinfrastruktuuria digitaalisesti voidaan kehittää tai miten väyläomaisuutta hallita tai miten järjestetään sitten liikennepalveluita kustannustehokkaasti

no tietenkin loppukädessä valtion tehtävä on huolehtia perusinfrasta ja se tarkoittaa teiden rautateiden ja lentokenttien ylläpitoa ja myös kansainvälisten yhteyksien kehittämistä ja toivon että tämä näkyy myös tulevassa ten t verkkohaussa

tietenkin teollisuudelle elintärkeiden hankkeiden esiin nostaminen on aina tärkeää ja jaksan uskoa ja toivoa että jossain vaiheessa myös tuo nelostien osuus simosta iihin saisi mahdollisuuden perusparannukseen

lopuksi haluan kuitenkin vielä muistuttaa siitä huolesta mikä ihmisillä on ennen kaikkea vähäväkisillä alueilla että nyt kun lähdetään avaamaan kehittämisen hengessä kilpailulle tiettyjä osuuksia valtio pitää kiinni siitä viimekätisestä tehtävästä että jokainen alue ja jokainen seutukunta pysyy matkassa ja haetaan niitä erilaisia sovellutuksia mitkä sopivat pääkaupunkiseudulle tai mikä sopii sitten varsinais suomeen tai pohjois pohjanmaalle tai kainuuseen koska alueet ovat hyvin erilaisia

olen seurannut huolestuneena sitä keskustelua minkä finnair on nyt aloittanut että he käyvät alueiden kanssa neuvotteluja siitä mikä seutukunta maksaa eniten vaakakupissa että kenties sitten verkostoa supistettaisiin

minusta olisi ryhdikäs teko valtiolta pitää huoli myös lentokenttäverkostosta tulevaisuudessakin ja etenkin kun hallitusohjelmassa on kirjaus siitä ettei kunnille saisi tulla lisävelvoitteita

ajan henki on tietenkin vaikea mutta uskon että kekseliäisyydellä ja asioita monipuolisesti ajattelemalla ja valmistelemalla pääsemme kyllä varmasti myös erittäin hyviinkin tuloksiin ja lopetamme näivettämisen kierteen